se on niin pieni kunta että jokainen pitää huolta naapurista että onko siellä valoja vielä ikkunassa ja jos ne palavat yötä päivää niin käydään katsomassa että mikä siellä mahtaa ollakaan

arvoisa puhemies

näissä tapauksissa olisi mahdollista myös rajoittaa valitusmahdollisuutta ylempään oikeusasteeseen jos selkeästi on nähtävissä että pelkästään asianajajan intressi on tehdä valitus

se ei välttämättä ole suuri mutta siellä ovat myös henkilöt venyneet ja joskus on tietysti uupumusta mutta jokainen pääsee jos on todellinen tarve samana päivänä lääkäriin

varsinaisesti kysyn

mutta maaseudun asukkaana niin kuin monet muutkin ovat sanoneet toivon että näihin alempiasteisiin teihin annetaan lisää rahaa koska sielläkin liikkuu raskasta liikennettä mutta on ymmärrettävää että näiden valtateiden on ensisijaisesti ainakin oltava kunnossa

onko tällä katastrofilla vaikutusta hallituksen haluun saattaa voimaan jonkinlainen kaivosvero jolla voitaisiin korvata aiheutettuja ympäristövahinkoja

mutta se on todettava niin kuin monet täällä ovat sanoneet että täällä hallituksen esityksessä monet lausunnonantajat pelkäävät että verovelvolliselle asetettu velvollisuus veronkorotuksen uhalla tarkistaa kiinteistöä koskevat tiedot on kohtuuton jos verovelvolliset eivät tosiaan tiedä mitä seikkoja pitää ilmoittaa

me olemme saaneet niin hyvän lääkäripariskunnan että meidän terveydenhuoltomme on monessa mielessä paremmassa jamassa kuin suuressa kaupungissa

haluan näillä toiveilla ja unelmilla sanoa sitä että me kaikki miettisimme että nämä kunnat täällä suomenniemessä ovat erilaisia ja meidän taloutemme ovat erilaisia

me tiedostamme myös sen että valtionosuutemme ovat suuret verrattuna rikkaisiin kaupunkeihin mutta me toivomme siitä huolimatta että me saamme elää itsenäisinä me saamme pitää huolta lapsistamme nuoristamme vanhuksistamme ja niin edelleen

kulutuksen kasvua on selitetty parantuneella sairauksien diagnosoinnilla ja myös sillä että yhä lievempiä masennuksen ahdistuksen ja pelkotilojen oireita hoidetaan lääkkeillä

eli tällaisella puheella haluan viestittää ettei aina vain nähtäisi että jos on pieni kunta niin se on kerta kaikkiaan kriisitilanteessa

nyt tässä laissa kustannuspaineita puretaan omavastuun kasvattamisella joka kohdistuu ennen kaikkea pienituloisiin ihmisiin

en halua enempää tässä mainita mikä on oikea asia mutta toivoisin myös että näillä muutamilla esimerkeillä jokainen päättäjä voisi miettiä että kun tätä kuntarakennetta käsitellään niin annettaisiin kaikille mahdollisuus ja kaikkien toimia sen mukaisesti miten kunnilla on tällä hetkellä mahdollisuus toimia

eikö olisi viisaampaa lähteä tekemään voimakkaammin työtä lääkkeiden tarpeen vähentämiseksi siis sairauksien ennaltaehkäisemiseksi

potilaat pidetään tyytyväisinä ja hiljaisina lääkepöhnässä sen sijaan että he olisivat aktiivisten kuntouttavien toimenpiteiden piirissä

jokainen päättäjä meidänkin kunnassamme tietää että sitten pitää mennä yhteen tai entisestään lisätä yhteistyötä jos meidän omat kuntavaramme eivät siihen riitä

jokainen ihminen haluaa että häntä kohdellaan asiallisesti että hän saa hyvää hoitoa ja kohtelua ja että asiakaslähtöisyys tuo molemminpuolista luottamusta

mielestäni koko terveydenhoitojärjestelmää pitäisi uudistaa aktiivisen kuntoutuksen terveellisen ruokakulttuurin sekä liikunnan merkitykset huomioivaksi

olemme itse kukin saaneet lukea epäkohdista miten asiakkaita kohdellaan onpa kysymyksessä sosiaali tai terveystoimi onpa kysymyksessä lapsi tai vanhus

arvoisa puhemies

kyllä kalliit lääkehinnat myös vaikuttavat ihmisten ostokäyttäytymiseen

muistutus tehdään yleensä kirjallisesti

lääkeyhtiöiden voitot ovat vieläkin monia muita teollisuudenaloja suurempia vaikka siellä tuotekehityskulut ovatkin merkittäviä tuotekehitys käy kilpajuoksua uusien sairauksien kanssa

jotta asiakkaan suhde hoitohenkilökuntaan säilyisi hyvänä vastauksen tulisi olla niin selkeä että muistutuksen tehnyt voi luottaa että hänen ajamansa asia on käsitelty oikeudenmukaisesti

mutta ihmisille on turvattava edulliseen hintaan peruslääkkeet joihin luen myös itsehoitolääkkeet joiden hintoja ei tähän asti ole mitenkään säädelty

niitä ei myöskään tulisi määrätä heppoisin perustein jos muitakin keinoja selvitä ja edistää terveyttä löytäisi

ja edelleen asiakkailla ja potilailla olisi oikeus tehdä myös kantelu sosiaali ja terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille hallintolain kantelusäännösten mukaisesti

ja mikäli esimerkiksi asiakasta ei vastaus tyydytä hän voi tehdä kantelun joko valviraan tai aluehallintovirastoon

kantelu valviraan tehdään esimerkiksi silloin kun hoitovirhe epäily koskee hoidossa menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen hoitoa

arvoisa puhemies

kun asiakas tekee valituksen hänen on asian käsittelyn nopeuttamiseksi hyvä liittää valitukseen muistutukseen annettu vastaus

tämä lakiesitys on hyvä alku hallituksen kärkihankkeelle jonka tavoitteena on kehittää ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistaa kaikenikäisten omaishoitoa

kantelujen vanhenemisaikaa esitetään lyhennettäväksi viidestä vuodesta kahteen

jokainen ymmärtää että tämä niin sanottu muistutusmenettely on huomattavasti kevyempi toimenpide kuin valitukset

nyt esitetyt lisäykset vapaisiin sekä valmennuksen ja terveydenhuollon lakisääteisyys ovat askel oikeaan suuntaan

kaiken kaikkiaan tämä lakiesitys on kyllä hyväksyttävissä

viiden vuoden kuluttua eu voisi viimein ottaa seuraavat askeleet kohti täyttä pankki finanssi ja talousunionia ja sen jälkeen kohti poliittista unionia

on kaikkien etu että omaishoitaja jaksaa ja voi hyvin jotta tämä inhimillisin ja kustannustehokkain hoitomuoto saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti

nämä vaiheet edellyttäisivät eun perussopimusten muuttamista ja suurempaa demokraattista vastuuntuntoa

kuten valiokuntakin on huomioinut merkittävä osa omaishoidon vapaaseen oikeutetuista henkilöistä jättää nykyisin vapaansa käyttämättä

kuinka olette torppaamassa tämmöiset älyttömät komission ehdotukset

tähän tulisi kiinnittää huomiota

sijaishoitovaihtoehtoja on kehitettävä ja järjestettävä hoito niin että se vastaa hoidettavan yksilöllisiä tarpeita ja että omainen voi luottaa hoidettavan olevan hyvässä hoidossa

siteeraan tätä keltaista kirjaa ensin

yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä painotetaan erityisesti kaupunkiseutuja joilla rakenteen hajautuminen vaikeuttaa arjen sujumista lisää liikennetarvetta ja haittaa siirtymistä henkilöautoilusta kestävämpiin kulkumuotoihin

arvoisa puhemies

suomen ratifioiman ikäihmisten suojelua koskevan euroopan sosiaalisen peruskirjan mukaan kaikilla ikääntyneillä on oltava mahdollisuus viettää itsenäistä elämää tutussa ympäristössä niin kauan kuin he haluavat ja ovat siihen kykeneviä

esitys tukee tavoitetta vähentää laitoshoitoa ja lisätä kotihoitoa sekä turvata vanhusväestön mahdollisuutta asua entistä pidempään omassa kodissaan

omaishoitajien palveluja kehittämällä voidaan vähentää palveluasumista ja kotiin tuotavia palveluja sekä myöhentää kodin ulkopuolisen ympärivuorokautisen hoidon tarvetta

kysyisin vielä näin maaseudulla asuneena paljonko tähän kirjaan tuli alempiasteisten teiden kunnostukseen

ja kun on paljon hehkutettu myös tästä biotaloudesta niin onko hallitus todella ymmärtänyt että tähän satsattaisiin eri muodoin ettei vain ajatella että metsä on sitä että viedään kaikki raaka aineet ulkomaille

olisikin tärkeää ennakoida omaishoitajien ikääntyminen ja kehittää ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamista sekä edistää työikäisten mahdollisuuksia hoitaa iäkkäitä vanhempiaan

onko hallituksen piirissä käyty keskustelua mistä uutta työtä saadaan

meidän on pidettävä oikeassa arvossaan omaishoitajia jotka aivan liian pienellä korvauksella työskentelevät ja näin yhteiskunta säästää valtavia summia rahaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vanhempien työelämän sovittaminen omaishoitoon voi olla todella haastavaa ja jokainen tapaus pitäisikin nähdä yksilöllisesti ja lapsen edun mukaisesti

mutta sen verran yrittäjänä kanssa tiedän että tämän päivän yrittäjät miettivät niin kuin edustaja gustafssonin kanssa olimme siellä yrittäjäpäivillä että pitäisi löytää niitä tuotteita tai palveluita mitä me täällä tuotamme ja pystyisimme viemään

mutta kyllä kysyn edustaja arhinmäki sitä että kuka maksaa sen välierotuksen kun sanoitte että samainen työ pitää jakaa useamman työntekijän kesken

yleisimmät syyt olivat kunnan asettamien tuen myöntämiskriteerien täyttymättömyys ja määrärahojen riittämättömyys noin joka kuudennen hakemuksen kohdalla

ja tiedän että se ei ole mikään helppo yhtälö mutta sielläkin kävi ilmi että jostain ihan sanotaan niin kuin hullunpäiväisestä saattaa tulla mahtava vientituote

omaishoitohankkeen kehittämistä onkin ripeästi jatkettava niin että omaishoidon tuen kriteereitä yhdenmukaistetaan ja kaikilla kriteerit täyttävillä tulee olla subjektiivinen oikeus tukeen jonka määrää myös pitäisi tarkistaa ylöspäin

ja täytyy myös todeta että hallituksia menee ja tulee ja jokainen on tehnyt virheitä ja jokaisella hallituksella olisi ollut mahdollisuus tehdä sitten niitä asioita mitä nykyinen hallitus ei tee ja päinvastoin

kun katsoo ministeri rinnettä niin hän on lupsakas ja uskon että hänellä on maalaisjärkeä ja kun minä tuolta maaseudulta olen kotoisin niin tehkääpä semmoinen ehdotus hallituksen ministereille että niin sanottu lähipalvelu eli lähimyynti on mahdollista tuottajille niin että he voivat tuottaa siellä on se sitten elintarvikkeita tai muita julkisille laitoksille kouluihin sairaaloihin näin

jos veroperustemuutoksesta johtuvat verotulon menetykset korvattaisiin täysimääräisesti kunnille niin kuin jossain luvataan eihän tuossa muutosehdotuksessa olisi mitään järkeä

mutta eiköhän yhteispelillä tässä sitten jonkinlainen tulos taas saada aikaan

rahaa taskusta toiseen siirtämällä eivät kenenkään asiat parane

onko tämä yksi niitä keinoja joilla hallitus pyrkii pakottamaan kuntia liitoksiin käyttämällä taloudellisia pakotteita

hyötyisi tästä jos sitä byrokratiaa muutettaisiin

kiinteistöverojen ylärajaa nostamalla ja kiinteistövero verotulotasauksen piiristä poistamalla kunnat pakotetaan myöskin kiinteistöverojen korottamiseen

kuitenkaan suurikaan kiinteistöverojen korotus ei merkittävästi korjaa maaseutukuntien taloudellista tilannetta vaikka kokoomuksen ja sdpn piirissä näin uskotaan

hallituksen tavoite kiinteistöverojen korotustarpeesta toteutuu vain niiden kuntien osalta joilla verotulot ovat heikot

sen sijaan niissä kunnissa jotka saavat suuret kiinteistöverot ei ole korotustarvetta koska tulot lisääntyvät muutenkin verotasausmuutoksen myötä

jos me käymme hänen luonaan niin ei hän joudu takataskustansa näitä kahvikuppeja ja ruokalautasia maksamaan edustuskulut ovat asia erikseen

arvoisa puhemies

tämä hallituksen antama esitys on hyvä asia

se on vain niin että maantieteellisistä ja historiallisista syistä kunnat ovat kovin eriarvoisessa asemassa

kun huutavan äänet maakunnasta laittavat kymmeniätuhansia ihmisiä liikkeelle ja kysyvät esimerkiksi mikä on vanhusten inhimillinen hoito tänä päivänä mitenkä hallitus huolehtii köyhistä lapsiperheistä niin kyllä tässä hallituksenkin pitää ottaa kantaa mikä on hallituksen arvomaailma

siitä syystä myös kiinteistöverojen tasauksen poisto on väärin

arvoisa puhemies

ei ole pienten maaseutukuntien ja niiden asukkaiden vika ettei niissä ole arvokiinteistöjä joilla veroja kerätään niin kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla vai pakotetaanko täältä nämä kiinteistöt maaseudulle

kun luin hatarasti tätä hallituksen esitystä minun mielestäni tämä oli vain lähes tekninen esitys jossa vaalilain esteellisyyssäännöksiin esitetään muutoksia ja vaaliviranomaisen velvollisuutta toimia tehtävässään puolueettomana korostettaisiin

tässähän tuli lisäyksenä että henkilöpiiriä laajennetaan ettei myöskään ehdokkaan läheinen eli puoliso lapsi sisarus ja niin edelleen voisi toimia näissä tehtävissä

suurimpia hyötyjiä ovat kunnat joissa tonttien arvo on korkea ja kiinteistöjä paljon suhteessa väestöön ja suurimpia häviäjiä vastaavasti kunnat joissa tonttien arvo on alhainen ja kiinteistöjä vähän

hyvä asia

minulle sopii ihan hyvin että yleensä näistä tulevista maakuntahallituksista ja äänestyksistä keskustellaan mutta tämä ei ole nyt sen paikan asia että minäkin rupeaisin miettimään että jotta meidänkin kuntaan saataisiin enempi äänestysprosenttia niin äänestyspäiviä voisi olla useampia ja niin edelleen

vai väittääkö joku hallituksen piiristä ettei kiinteistövero ole tasavero

jokainen maksaa veronsa saman veroprosentin mukaan oli sinulla tuloja tai ei

mielestäni nyt olisi syytä kyllä keskittyä tähän ja säästetään niitä paukkuja kun ajatellaan kuinka suomi saadaan nousuun ja niin edelleen

kun usein puhutaan yhdestä suusta varsinkin hallitus sanoo ja lupaa kehittää maatamme tasapuolisesti niin tässäkään asiassa sanat ja teot eivät käy käsitysten vaan ovat täysin ristiriitaisia

mikä kuntalaisiin vaikuttaa mitä meidän pitäisi tehdä

arvoisa puhemies

älä mene syhymätä saunaan

monissa kunnissahan on ennen tämän lain voimaantuloa siirrytty sosiaali ja terveyspuolelta päivähoidon osalta opetuspuolelle

eli laskekaa arvoisa zyskowiczkin mikä on se aika

eli niin kuin puhemies heinäluoma sanoi niin otetaan nyt lusikka kauniiseen käteen ja otetaan koko parlamentaarinen työryhmä käsiin

hallituksen käsillä oleva esitys kansainvälisen avun antamisesta ja vastaanottamisesta sai alkunsa lissabonin sopimuksen yhteisvastuu ja avunantolausekkeen lainsäädännölle asettamien muutostarpeiden johdosta

tärkeintä teemme me mitä lakeja tahansa on ajatella lapsia

se ei ole opposition vika me saamme sote järjestelmävastuulain vasta ehkä huhtitoukokuulla se on teidän omaa vikaanne

on tärkeätä mitä ne henkilöt opastavat että he ymmärtävät lasten herkkyyden ja tunteet ja että lapsia opetetaan leikkimisen ja liikunnan ohella ettei nyt vain puhuta että pitää olla kova kilpajuoksu että toiset lapset tulevat paremmiksi tai toisiksi

täällä on jo kaikki melkein sanottu mutta se on tärkeätä että koulussa on tätä demokratiakasvatusta vaikka sitä yhteiskuntatiedettä on ja kyllä tämä nettiäänestys on sellainen että sitä pitäisi miettiä

tuntuu vain että tämä on annettu liian myöhään